tämä uudistus käsittelee keskeistä asiaa kansalaisten oikeudenjakoa

siinä on kyllä kysymys siitä että jokaisen kansalaisen on saatava oikeudenmukainen kohtelu ja toisaalta sitten tässä oikeudenmukaisessa kohtelussa on keskeisenä osana kansalaisten luottamus oikeusjärjestelmään

kansalaiset haluavat puhdistaa vedet

lautamiesjärjestelmä on kautta vuosisatojen ollut keskeinen luottamuksen lisääjä ja mahdollistaja ja on ihan turha jollakin erillisellä tutkimuksella todistella ettei näin olisi

se lähtökohta että kansalaisilla olisi joku tämmöinen vesistöjenpilaamisinto tai välinpitämättömyys on väärä

kyllä se on varmasti niin että kun menee ja kysyy tavalliselta kansalaiselta kuinka paljon he luottavat siihen että oikeuslaitoksessa on tavallisia kansalaisia eikä pelkästään juristeja niin vastaus on varmasti kyllä selvä

tässä mielessä varmuudella kun nämä määräykset ovat kohtuullisia myöskin nämä kansalaisten toimenpiteet tulevat tässä sitten tapahtumaan sillä tavalla kuin laki edellyttää

tämäkin esitys lähtee säästöjen hakemisesta ja toisaalta on kuitenkin kysymys marginaalisista säästöistä kun on kysymys lautamiesten palkkioista

sitten vielä tämä kuntien mahdollisuus antaa ympäristönsuojelumääräysten yhteydessä erityisiä tarkempia vaatimuksia tästä puhdistustasosta on kyllä sillä lailla hyvä että silloin ainakin varmistetaan että rannat ja pohjavesiasiat voidaan hoitaa sillä tavalla etteivät ne saastu

no se on hyvä että tässä esitetään niitä kohdennettavaksi käräjätuomarien palkkaamiseen ja oikeudenkäytön tehostamiseen

kiitän ed

södermania tuosta viimeisestä puheenvuorosta ja arvostan vilpittömästi teidän esittämiänne näkemyksiä

mutta toisaalta tämä jättää tietysti sellaisen mahdollisuuden että kun sinne tulee joku kovin virkaintoinen koppalakkivirkamies hän hakee sieltä joka pykälän ja sanan joiden perusteella voisi sitten puuttua näihin asioihin tai sitten vaikka määritellä ja tulkita pohjavesialueet niin suuriksi että varmasti saadaan jokaiselle tiukempi säännös

kokoonpanoja käräjäoikeuden istunnoille ja sitten olennaiset kohdat ovat nämä että yhden tuomarin ratkaisuvaltaa laajennetaan riita asioissa ei ole enää lautamiehet osallistumassa ja sitten tämä

arvoisa puhemies

te olette sivistynyt ja fiksu mies

nimittäin kun rakentamista tarkastetaan stuk tarkastaa ja pysäyttää ja varmistaa että tulee turvallinen rakennelma ja näinhän on vaikka rakennetaan omakotitaloakin

mun kans kanslio pitkin

jo virallinen nimi

ei sitäkään voi tehdä niin kuin itse haluaa vaan tulee rakennustarkastaja joka pysäyttää sen tai vaatii jopa purettavaksi jos ei ole noudatettu sääntöjä

notaarin ja käräjäoikeuden käräjäviskaalin käyttäminen oikeudessa

jos siellä ympäristöviranomainen sanoo ja tulkitsee asian näin niin ei sitä missään käsitellä onko se tulkinta oikein tai väärin ei ainakaan helpolla

siis olkiluodon ydinvoimala on varmuudella euroopan ja maailman turvallisimpia voimaloita

nyt jos katsotaan tätä yhden tuomarin toimivaltaa niin tietysti siinä tulee ensimmäiseksi mieleen se kuinka paljon yksi tuomari voi tuomioita antaa

tulee sitten päätöksen jälkeen kantelumahdollisuus mutta kunnassa on sentäs tämä demokraattinen järjestelmä joka voi puuttua ja joka sitten loppujen lopuksi hyväksyy nämä ympäristönsuojelumääräykset

toinen asia joka siihen liittyy on se että hallintovaliokunta kiinnitti siihen huomiota että kun on ihmisiä jotka tahallaan tulevat tekemään sabotaasia ja häiritsemään rakentamista tai ydinvoimalaa niin heitä varten pitää poliisille ja muille viranomaisille kohdentaa resurssit ja se on tärkeämpi asia tässä asiassa kuin arvostella asiantuntemattomasti ydinvoimalarakennuksen turvallisuutta

jos on useita rikoksia joissa on alle kaksi vuotta rangaistusmaksimi niin hän voi käsitellä samassa yhteydessä useita tämmöisiä rikoksia antaa niistä tuomion

virkamiehen väkivaltainen vastustaminen törkeä varkaus törkeä kavallus törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus ja niin edelleen

oikeusministeriön perusteluissa sanotaan että tavallinen pahoinpitely ja laiton uhkaus voidaan rinnastaa virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen

vielä haluan sen tuoda esille että kyllä tämä lakitasoinen säädös nyt selkiyttää koko tämän sopan

eli neljä ainoa virkamies ei vie aina virkamieheen kohdistunut väkivaltainen vastustaminen kohdistuu yhteiskuntaan sen säännöksiin ja niiden noudattamiseen ja laiton uhkaus on tästä ihan eri tasolla

toivon mukaan myöskin kansanedustajat kantavat vastuuta eivätkä enää politikoi tällä sillä tavalla että väitetään tämän olevan täysin väärä

no miten sitten tässä käytännössä tulisi menetellä

mielestäni valiokunta on kiinnittänyt erittäin tärkeään asiaan huomiota nimittäin siihen että kun tässähän peruskokoonpano on aina lautakuntakokoonpano niin käräjäoikeuksien ei tule lähteä etsimään säästöjä siitä että jätetään lautamiehet pois ja käsitellään mahdollisimman paljon maksimimäärässään näitä rikoksia joita tämä laki mahdollistaisi vaan sielläkin täytyy lähteä siitä miten oikeus toteutuu ja jokainen kansalainen saa oikeutensa oikealla tavalla

arvoisa puhemies

vielä sen verran totean tästä kohtuuttomuudesta tai kohtuullisuudesta että joillakin ihmisillä saattaa olla vastuullaan vanhojakin kiinteistöjä

kun täällä on arvosteltu sitä että miksi näin kiireellä niin on tosiaan otettava se huomioon että eduskunta istuu neljä vuotta ja hallituksen esitykset täytyy sinä aikana tuoda että eihän tämmöistä uudistusta voida toteuttaa jos sitä yritetään venyttää yli hallitus ja eduskuntakausien koska silloin tämmöisten uudistusten toteuttaminen ei poliittisesti olisi mahdollista

jos niitä on kaksi tai useampia on mummonmökki tai oma koti tai joku muu ja työ ja elinolosuhteet ovat itsellä muualla niin onhan se täysin kohtuutonta jos tämän kumotun asetuksen perusteella näihin kaikkiin lähdetään ilman harkintaa vaatimaan aivan kohtuuttomia satsauksia

tässä aluehallintouudistuksessa lähtökohtana on nimenomaan valtionhallinnon palvelujen järjestäminen niin että koko suomi ja erityisesti täällä eri alueilla olevat ihmiset ja heidän ideansa innovatiivisuutensa ja yrittäjyys ja ympäristöasiat ja muut voitaisiin hoitaa mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti

suomen kansaa kannattaa kuunnella ja tavallinen ihminen on hyvin lainkuuliainen ja haluaa noudattaa säännöksiä mutta hän ei voi hyväksyä täysin kohtuuttomia ja järjettömiä lain tulkintoja

täällähän todetaan valiokunnan lausunnossa että erityisesti lautamieskokoonpanoa olisi syytä käyttää jos tuomittavasta rangaistuksesta näyttäisi tulevan ankara ja toisaalta jos ei tämä asia vaikuta rutiininomaiselta tai jos rikosasia on laaja yleisöä kiinnostava

arvoisa puhemies

ministeri on näissä liikenneasioissa ollut hyvin käytännönläheinen ja etsinyt näitä ratkaisuja yhdessä eduskunnan kanssa

tämä esitys on kyllä kokonaisuutena hyvä jos ajatellaan liikenneturvallisuutta mopoja ja kevyiden nelipyöräajoneuvojen koulutusvaatimuksia ja sitä että siinä on myöskin tämmöinen autokouluosio samaten opetuslupa asioissa

totta kai tässä muutoksessa on sellaisia asioita joita valiokunnassa pohdittiin ja joita itsekin olen joutunut miettimään

kun elämäni aikana olen jonkun verran lakikirjoja aukonut ja soveltanut niin näen kyllä huolen tässä että mikäli tätä valiokunnan lausuntoa ei siellä oikeusasteessa ihan oikein ja kunnolla lueta ja toimita niin kyllä on vaarana että karkaa menettely siihen että rangaistuksia annetaan kovin törkeistä jutuista yhden tuomarin päätöksenä

huoleni kohdistuu ajokieltojärjestelmään

en pidä tätä nykyistäkään järjestelmää oikeudenmukaisena niiden kansalaisten osalta jotka joutuvat kulkemaan pitkän matkan töihin maksavat veronsa elättävät perheensä

pienistä rikkomuksista otetaan kortti pois ja sitten ei kulje linja autoja ei millään pääse töihin eikä takaisin eikä ole tuttuja jotka vievät

päädyttiin kuitenkin siihen että tämä esitys on järkevää tehdä tällä tavalla koska maakuntaliittojen tehtäviä tässä lisätään ja tämä taidetoimikuntien ja liikuntaneuvostojen alueellinen ja paikallinen vaikutus on tietysti hyvin merkittävä ja kulttuuri tärkeä osa siinä

tämä lisäys että tänne tulee turvalaitteiden käytön laiminlyönti matkapuhelimen käyttö ajon aikana ja muita tämmöisiä tiukentaa mutta toisaalta vakavasta piittaamattomuudesta lievennetään varoituksia

lahtelalla on erilainen näkemys kuin sosialidemokraattisella ryhmällä joka tämän vastalauseen on kirjoittanut nimittäin te vastustatte kokonaan lautamiesten vähentämistä

sitten keskustelua herätti tämä johtaminen kun aluehallintovirastoihin tulee valtioneuvoston nimittämä yksi johtaja ja elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksiin tulee tämmöinen oto johtajuus

ei tämä sosialidemokraattien esitys ei tarkoita sitä että te vastustatte lautamiesten vähentämistä radikaalisti näissä käräjäoikeuksien istunnoissa koska riita asioissa ei nytkään ole ollut kovin monesti lautamiehiä ja te hyväksytte tämän muutoksen sinänsä

tietysti yksi pysyvä johtaja pystyy paremmin johtamaan tai hänellä on selkeämpi johtaja asema ja tällainen oto johtajuus voi olla hyvinkin haasteellista mutta toisaalta se antaa mahdollisuuden katsoa miten tämä toiminta onnistuu sillä tavalla että on eri sektoreiden ammattijohtaja johtamassa myös kokonaisuutta

eli esiintyminen täällä että puolustetaan lautamiesten säilyttämistä ei perustu kyllä tähän teidän vastalauseeseenne eikä tähän lakiin eikä tähän lakiesitykseen

eli jos riita asioissa käytetään lautamiehiä niin se on hyvin pieni osa tästä lautamiesten käytön lisäyksestä koska sitten nämä luetellut rikokset joita tässä on niin näissä on juuri tapaus sellainen että niin valiokunnankin mielestä käräjäoikeuksien tulisi käyttää näitä lautamiehiä tätä tuomiota annettaessa

se mikä tässä itseäni mietityttää on nimenomaan tämä palvelujen säilyminen tuolla maakunnissa ja niissä pisteissä joissa näitä palveluja nyt on

valtionhallinnossahan yksittäisesti ilman hallituksen tai eduskunnan päätöksiä eri viranomaiset ovat ottaneet maaseudun kunnista virkoja pois ja keskittäneet niitä jonnekin suurempiin keskuksiin ja se kehitys ei ole positiivinen näiden ihmisten palvelujen kannalta ja toisaalta näiden kuntien osalta joissa valtion verotuloja myös näiden virkojen osalta tulee

esillehän nousi erityisesti kahden ely alueen etelä pohjanmaan ja satakunnan tilanne jossa tuli toisaalta kielelliset vaatimukset jotka täytyi turvata ja sitten tämmöinen palvelun pysyvyys

mutta kaiken kaikkiaan toivoa sopii että oikeutta jaetaan sillä tavalla kuin kansa haluaa ja sen vuoksi oikeusministeriön tehtävänä on seurata tämän lain vaikutuksia

onneksi mietinnössä todetaan että näissä paikoissa satakunnassa porissa ja etelä pohjanmaalla vaasassa tulee pysyvästi säilyttää elinkeino liikenne ja ympäristö ei ota kantaa ei lähteen ympäristö ja luonnonvarapalvelut ja liikenne ja infrastruktuuripalvelut

myös kansan täytyy seurata aktiivisesti

pahinta olisi jos tässä kustannukset tosiasiassa nousisivat sillä tavalla että yhden tuomarin käräjäoikeuden käsittelystä säännönmukaisesti valitettaisiin ja menisi koko revohka hovioikeuteen koska siellä on nykyisin sellainen käsittely ja sehän tämän tarkoitus ei ole ollenkaan

kyllä maakuntaliitot ovat tärkeitä elimiä koko tässä kunnallisten ja valtionhallinnon toimintojen yhteensovittamisessa ja tässä mielessä on hyvä että maakuntaliitoille näitä mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin lisätään ja yhteistyötä parannetaan valtion viranomaisten suuntaan

jos on vähänkään tiedossa että on erityisesti epäselvä tai törkeä rikos niin kyllä sitä kannattaa ihan lautamiesten kanssa pohtia että siihen saa semmoisen tuomion ja päätöksen että nämä asianosaiset tyytyvät tai eivät lähde ainakaan turhanpäiten tai kovin helposti valittamaan ja kokevat että ovat saaneet oikeutta

niin kuin täällä on tullut esille keskustalla olisi ollut mahdollisuuksia pitkällekin meneviin uudistuksiin vaikka suoriin vaaleihinkin maakunnallisesti ja sillä tavalla demokratian toteuttamiseen maakunnallisesti ja tehtävien lisäämiseenkin maakuntahallinnon tasolla mutta tämän uudistuksen tavoite ei ollut tämä ja tämän vuoksi se on kokonaan toinen kysymys

kaiken kaikkiaan kansalaisten mahdollisuus saada oikeutta kohtuullisen matkan päästä vaarantuu jos kaikkia istuntopaikkoja keskitetään

toisaalta olen sitä mieltä että tietysti maakuntarajoja ja maakuntien määriä voidaan pohtia mutta esimerkiksi maakunta josta itse olen on seitsemänneksi suurin kahdestakymmenestä maakunnasta ja en näe mitenkään järkevänä että suomen vanhin maakunta satakunta voitaisiin kuvitella lopetettavan

ainakin semmoisissa yhteyksissä pitää turvata myös tämmöisten maakuntien palvelut ja maakuntahallinnon toimivuus ja siellä on tietysti taas peikkona se keskittyminen

mutta en tiedä missä se viisaus on

tuota simonen tokion kone kois semmoinen jonkunlainen keskeisin ilmaisu yhteiskunnan kehittämisessä

arvoisa rouva puhemies

laxellin kanssa samaa mieltä tästä että tämä keskityshomma kun jokainen viranomainen ja virasto keskittää omatoimisesti niin ei eduskunta eikä hallitus pysty päättämään onko maaseudun kunnissa erilaisia palveluja vai ei

tämä kainuun hallintokokeiluhan nyt sitten säädetään vain neljän vuoden jatkoajalle joka on aika hämmästyttävä

tämä on iso hallinnonuudistus ja varmaan yhteiskunta ja eduskunta ja tulevat hallitukset ovat valmiita muuttamaan ja parantamaan ja sitä kehittämään edelleen

he eivät voi mukautua tämmöisiin uusiin nykyaikaisiin menetelmiin mutta vaativat sitten suurkaupunkia muodostettaessa aivan samaa mitä tämä hallintokokeilu jo tuottaa

eli kokoomuksen ja demarienkin näkökanta on se että kun on monta kuntaa niin se on kallista ja että palveluja voidaan järjestää tehokkaammin kun ne laitetaan koko alueelle keskitetysti ja sitten tarvittaessa keskitetään ja lopetetaan siltä vähemmän väen alueelta näitä palveluja

näissä malleissa on kuitenkin eroa

tässä kainuun kokeilussa on mielenkiintoista se että saksa on juuri samalla tavalla organisoinut alue ja paikallishallintonsa jo kauan kauan sitten

siellä on vaaleilla valittu valtuusto siellä on vaaleilla valittu hallitus taikka sen demokraattisen muodon mukaan valittu hallitus päätoimiset puheenjohtajat

on määrätyt asiat sillä paikallisparlamentilla ja sillä kunnalla kuten esimerkiksi kilpailu paikallinen tämmöinen kilpailuasetelma että he hankkivat yrityksiä tekevät paikallisesti tämmöistä toimintaa paikallinen tonttipolitiikka rakentaminen tämmöiset asiat joissa kansalaiset kokevat että he pystyvät vaikuttamaan omiin asioihinsa tällä kunnan alueella

nyt jos meillä on suurkaupungit niin tätähän ei ole

meillä on jo ongelma helsingissä vantaalla espoossa turussa tampereella ja ongelman nimi on demokratiavaje

on valtavan suuria alueita joista ei ole yhtään ainutta valtuutettua ja nyt sitten kuntalain uudistuksessa puhutaan että tulisi kuntalakia jotenkin sillä tavalla uudistaa että perustetaan siihen samaan kaupunkiin alueparlamentit

onko niin että kokoomuksen tahto on vaikkapa nyt satakunnassa koko maakunnan kunta jonka nimi olisi vaikka pori ja sitten on tämmöisiä sen valtuuston alueparlamentteja tämmöisissä valtavan suurissa kunnissa nykyisissä kaupungeissa kokemäellä huittisissa kankaanpäässä ja raumalla ja sitten uskotaan että jopa satojen kilometrien päähän demokratia toimii sen keskitetyn hallinnon alla

tämä lainuudistus on kyllä tarpeellinen koska yhdistyksien osallistujat ovat monissa yhdistyksissä vähentyneet siis läsnäolo

jos katsotaan mitä tuolla kentällä oikein tapahtuu niin sehän on aika kirjavaa joissakin lähes kaikissa maakunnissa

mutta niin kuin totesin arvoisa puhemies tässä on valtapolitiikasta kysymys

toisaalta sitten nuoret käyttävät tietotekniikkaa paljon enemmän jolloin tämmöinen ennen kokousta ja kokouksen aikana oleva osallistuminen on toisaalta hyvä asia joskin siihen liittyy se millä tavalla selvitetään sitten ne ratkaisut mitä siellä tehdään ja mitkä ovat päätökset

etelän kaupungeissa on kokoomuksella ja demareilla paljon kannatusta ja jos maakunnallisesti lähdetään demokratiaa toteuttamaan niin nämä kaupungin demarit ja kokoomuslaiset eivät voi päättää koko maakunnan asioista ja he haluaisivat sen tehdä

sairaanhoitopiirit pitävät henkeen ja vereen kiinni siitä että vain sairaanhoitopiirit järjestävät erikoissairaanhoitoa

toisaalta kaupungit ja kunnat käyvät sairaanhoitopiirien kanssa kiistaa ja kinaa siitä mitä kunta saa järjestää

mutta näistä päätöksistähän on mahdollisuus sitten esittää moitteita ja toisaalta yhdistys itse päättää otetaanko käyttöön ja miten otetaan

minun mielestäni tässä tehdään suuri virhe että tätä lakia ei annettu pysyväksi

joidenkin sairaanhoitopiirin toimijoiden mukaan kunta ei saa järjestää oikeastaan paljon mitään erikoissairaanhoitoa heidän näkemyksensä mukaan laki erikoissairaanhoidosta edellyttää että se on tällä sairaanhoitopiirillä

olennaisempi on tämä toiminnantarkastaja asia

tällaisen purkaminen pakolla valtion toimesta on aikamoinen urakka ja uudelleen näiden palvelujen hajauttaminen ja järjestäminen ei liene mahdollista

taas kaupunkien ja kuntien edustajat ovat toista mieltä ja sanovat että se ei tarkoita sitä vaan sitä että sairaanhoitopiiri hoitaa ne erikoissairaanhoidon tehtävät jotka kunnat ovat sille antaneet

toinen asia joka tähän liittyy on se että niin hämmästyttävää kuin se voi ollakin niin tällä kainuun kokeilulla on juuri saavutettu ne tavoitteet joita kokoomus on vaatinut

olennaista on tietenkin se millä tavalla tavallinen ihminen saa palveluja ja hoitoa sairauksiinsa

sosiaali ja terveydenhuollon palvelut tasalaatuisesti on voitu antaa kustannuksia on leikattu valtavasti tai pystytty pitämään kurissa koulutuspalvelut ovat kunnossa ja kaikki on ihan osoitettavissa selkeillä näytöillä

tämän päivän tilannehan on sellainen että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen ero on liian suuri tai se porras liian korkea ja siitä aiheutuu monenlaisia ongelmia

sen sijaan toiminnantarkastajan osalta lakivaliokunnassa katsottiin että näiden vaatimusten pitää olla sellaisia jotka mahdollistavat ihan tavallisen ihmisen olemisen toiminnantarkastajana

tietysti tässä yhdistyvät nämä kaksi näkemystä näkemys siitä että yhdessä tuotettuna laajemmalle alueelle voidaan katsoa missä tuotetaan millä lailla tuotetaan ja tässä sama malli on sekä tässä kaupunkimallissa että maakuntamallissa ja yhtään etua ei ole siitä että kuntia lopettamalla ne kaupungin järjestämät palvelut olisivat parempia kuin maakunnallisesti tällä tavalla järjestetyt

hoitoketjut eivät välttämättä toimi

näissä perusteluissa todetaan että toiminnantarkastajaksi voi yleensä ryhtyä henkilö joka hoitaa oman taloutensa tavanomaisella tavalla ja toisaalta on on jo niin kuin muutoin olisi kykenevä toimimaan esimerkiksi tämän yhdistyksen hallituksessa

sitten on myös sellainen seuraamus että nämä hoitopäivät ja ne kustannukset jos potilas joutuu olemaan erikoissairaanhoidon piirissä sairaanhoitopiirin puolella hoitopäivän hinnat ovat erilaiset kuin perusterveydenhuollon yhteydessä

jo tässä mielessäkin ajateltuna tämä lakiesitys ja tähän käytetty aika on ihan välttämätön tähän tilanteeseen sitten tuoda ja etsiä ratkaisuja millä tavalla suomessa järjestetään terveydenhuolto kokonaisuutena ja siihen liittyen erikoissairaanhoito

toinen asia on sitten se että jos tulee suuri kaupunki niin nämä paikalliset nykyiset kuntien parlamentit poistuvat

kansalaiset kokevat että eivät voi vaikuttaa yhteisiin asioihin koska tämä päätösvalta etääntyy ja passivoituvat ylipäätään osallistumaan politiikkaan ja yhteiskunnallisten asioiden päättämiseen ja myöskin vaaleihin

erikoissairaanhoidon osalta täytyy vielä todeta että erikoissairaanhoidon kustannukset nousevat merkittävästi ihan jatkuvasti

keksitään uusia laitteita ja menetelmiä ja parannetaan paremmin ihmisiä ja tulee kysymys siitä millä nämä kaikki rahoitetaan pystyvätkö kunnat rahoittamaan ja minkä verran pystyvät rahoittamaan

toinen asia jossa minun mielestäni tehtiin virhe tai joka ei ole hyvä asia on se että tämä rajattiin ja padottiin kainuuseen

minun mielestäni on tärkeää se että erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto voidaan nykyistä paremmin nivouttaa yhteen ja niin että erikoissairaanhoitoa voidaan tarjota myös kuntien ja kaupunkien sairaaloissa ja että tämä ei saisi olla tämmöinen kauhea opillinen riita

vastuu iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnista ja palveluista on kaikilla meillä suomalaisilla

erityisesti se on kansanedustajilla oppositio tai hallitusrintamasta riippumatta ja myöskin kuntapäättäjillä ja kunnissa meistä monet istuvat oppositiosta tai hallitusrintamasta riippumatta

koko suomi olisi tarvittaessa organisoitu samanlaisella järjestelmällä kuin on tehty saksassa ja tällä järjestelmällä joka on osoittautunut kainuussa erittäin onnistuneeksi

jos sitten haluamme tarjota palveluja sairaanhoitopiireittäin tai maakunnittain niin kuin tarjotaan niin sitten voidaan kysyä miksi sinne ei tuoda suoraa demokratiaa

toivon mukaan nämä vanhakantaisesti ajattelevat jarruttavat puolueet tulisivat tälle vuosituhannelle ja lähtisivät katsomaan tulevaisuutta sillä tavalla kuin se meidät joka tapauksessa tulee kohtaamaan ja nähtäisiin tämän laajan maan tarpeet säilyttää hyvä demokratia myöskin pienten kuntien ihmisten perusoikeudet osallistua demokratiaan ja myöskin saada siellä paikallisesti näitä palveluja

tärkeää on se että valtion kohdistama raha kunnissa kuntapäättäjien osalta kohdistetaan myöskin vanhuspalvelujen toteuttamiseen ja toisaalta se että hoivatyöntekijät jaksavat ja heitä on riittävästi ja heitä kuunnellaan ja heillä on mahdollisuus toteuttaa itseään

valitaan koko maakunnasta sitten suoraan valtuustot jotka päättävät

tällä hetkellä en pidä kuntayhtymien demokratiaulottuvuutta riittävänä

jos ajatellaan pelkästään talouden kannalta ja kustannusten kannalta niin on se aika hassua että aika suuretkin kunnat ja kaupungit lähettävät valtuutettujaan tämmöiseen välilliseen organisaatioon joka kuitenkin käyttää valtavan osan lähes puolet ja monissa paikoissa jopa yli puolet koko kunnan terveydenhuollon budjetista

erityisen tärkeä suuntaus on se että koska voimavarat ovat rajalliset niin kotonaoloa mahdollistetaan mahdollisimman pitkään ja siinä omaishoitajien työ tulee erittäin suureen arvoon

arvoisa herra puhemies

ei paljon tarvitse talousosaamista eikä politiikankaan ymmärtämistä jos ymmärtää sen että euro on rahana ja alueena niin keskeinen kansalaisten hyvinvoinnissa ja kansojen pärjäämisessä että sitä ei voi romahduttaa

kaiken tämän tueksi mitä tässä totesin löytyy tutkimusta ja tilastoa ja nämä tilastot palvelujen järjestämisen laadusta laajuudesta ja kustannuksista ovat niin hyviä ettei yksikään maakunta eikä kunta pysty tätä tilastoa lyömään

mutta totean tässä sen että ministeriön suositukset ja valvonta tämän koko palvelurakenteen toteutumisesta ovat tärkeitä ja on hyvä että saadaan uusi laki

tämä tuskin vielä ratkaisee näitä kiistoja mutta on nähtävillä että ympäri maata on erilaisia ratkaisuja etsitty

täällä on vaadittu ehtoja ja nyt on tehty suomen hallituksen osalta pelisääntöesityksiä ja kyllä tämä lainojen takaaminen ja rahan lainaaminen täytyy kansalaisten kannalta saada jollakin tavalla jossain vaiheessa loppumaan